täällä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja siitä mihin kaikkeen tällä hallinnonalalla olisi tarvetta mutta samalla on kyllä muistettava missä taloudellisessa tilanteessa me näitä ratkaisuja teemme

täällä todetaan että täytyy noudattaa näitä lakeja ja asetuksia päätöstä tehtäessä

arvoisa rouva puhemies

kun tässä kuitenkin on selvästi myös näitä poliittisia ulottuvuuksia niin kysyn aikooko hallitus piiloutua tämän juridiikan taakse

tämä kätilö vielä vetosi meihin kaikkiin kansanedustajiin että voisimme ja haluaisimme edistää omantunnonvapautta myös täällä suomessa

se myös osaltaan valaisi sitä että on todellakin tärkeää että yle säilyttää toimituksellisen riippumattomuuden poliittisesta vallasta

kyllä koko hallitus ja ymmärtääkseni myös koko eduskunta on sitoutunut siihen että taloutta tasapainotetaan ja se koskee kyllä kaikkia hallinnonaloja

mitä mieltä te olette voisiko tästä antaa selonteon eduskunnalle niin että eduskunta todellakin pääsisi tätä keskustelua käymään niin ympäristöpolitiikasta kuin sitten ulko ja turvallisuuspolitiikasta

huoltajuus ei katkea lapsen vanhemman kuolemaankaan ja sen jälkeen huoltajalla on myös mahdollisuus adoptoida lapsi

mutta tästä huolimatta on kyllä erinomaisen tärkeä painottaa lakiin kirjattua julkisen palvelun velvoitetta

olen silti vakuuttunut itse siitä että kyllä me tälläkin kehyksellä ja näillä määrärahoilla pärjäämme ja pystymme turvallisuutta edelleen kehittämään ja viemään eteenpäin

pitäisin myös tätä lakia parempana sitä että perintö ja lahjaverolakia voitaisiin muuttaa niin että lapsi voisi periä pitkäaikaisen huoltajansa ja tämän sukulaiset samoin ehdoin kuin juridisen vanhemman kohdalla

tämäkin on esitys josta on syytä antaa sivistysvaliokunnalle ja hallitukselle myös kiitos että tähän on ryhdytty ripeästi koska meille todellakin tulee yhä enemmän niitä turvapaikanhakijoita joiden lasten koulutuksesta on kannettava vastuu ja joista on huolehdittava

tuossa ed

vaikka tiedän että poliitikot eivät päätä ohjelmatarjonnasta niin muistutan siitä että muutama vuosi sitten suuri joukko kansalaisia keräsi adressin jossa toivottiin lapsille televisiopyhäkoulua osana tätä julkisen palvelun velvoitetta

lain tarkoituksena on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista sekä rajoittaa ehdokkaiden vaalikampanjoiden kulujen kasvua

samalla on huomattava että naisparien adoptio sulkee lopullisesti lapselta pois mahdollisuuden saada itselleen juridinen isä

jossakin puheenvuorossa todettiin se että jos ajatellaan tätä resurssien kohdentamista ja sen pohtimista mistä voimme saada niitä tarvittavia säästöjä aikaan jotta saamme niitä panostuksia juuri siihen suorittavaan työhön kohdennettua niin onhan se totta että kyllä turvallisuuden kannalta tärkeämpiä ovat ne poliisimiehet ja naiset kuin poliisitalojen seinät

tällä esityksellä pyritään nyt sitten varmistamaan kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien resurssit huolehtia opetuksen käynnistämisestä kun oppilas tulee maahan tai oppilaan asuinpaikka vaihtuu kesken lukuvuoden

no tämä lain tarkoitus kampanjoiden kulujen kasvun rajoittamisesta ei ole toteutunut sillä ehdokkaiden toteutuneet kampanjakulut ovat jatkaneet kasvuaan viime vaaleissa

mutta tästä ylen rahoituksesta puheen ollen kyllä minusta pitäisi ihan ennakkoluulottomasti harkita erilaisia vaihtoehtoja ihan tämä verorahoitteinen julkisen palvelun rahoitus mukaan lukien

vaikka senkin myönnän että kyllä sillä poliisiasemalla on sinänsä siellä keskellä kaupunkia tai kylää ollessaan vaikutus ihmisten turvallisuudentunteeseen silti vielä tärkeämpää on se että me saamme poliisipalvelut turvattua koko suomessa

kaiken kaikkiaan tämän kotouttamisen kotouttamiskoulutuksen johon edellinen puhuja viittasi laadun varmistaminen on erittäin tärkeää näissä olosuhteissa kun näiden kotoutettavien määrä kasvaa hyvin voimakkaasti niin kun on erittäin tärkeää

jos isä olisi halukas lapsensa tunnustamiseen myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi lapsen omasta toiveesta niin tämä ei enää sitten olisi juridisesti mahdollista jos hänellä on jo kaksi laillista äitiä

en itse pidä mitenkään väistämättömänä seurauksena sitä että ylen sisältötoiminta tulisi sen myötä poliittiselle vallalle alisteiseksi

tämä näkyy esimerkiksi siinä miten vielä eläkeiässäkin monet toivovat voivansa saada oikeuden tulla tunnustetuksi isänsä lapseksi ja tämä esitys vie lapselta mahdollisuuden biologisen vanhempansa aseman laillistamiseen

nyt haluan kyllä vastata vahvasti sinne esimerkiksi lapin kansanedustajille että ilman muuta myös lapissa ja kaikkialla suomessa on tärkeää että poliisipalvelut turvataan

se on ihan yhteiskuntarauhan takia tärkeää ja totta kai sitten näiden ihmisten ja perheiden kannalta jotka tänne tulevat

olen kysyjän kanssa samaa mieltä siitä että yliopistojen rahankeräykset ovat toimiva käytäntö omalta osaltaan niiden talouden turvaamiseksi ja pidän tärkeänä että tämä käytäntö voisi myös tulevaisuudessa jatkua

haluan todeta että tämä esitys on todellakin valmisteltu hyvässä yhteishengessä myös sisäministeriön kanssa

mielestäni tulisi myös harkita sitä että koko kotouttamiskoulutuksen kokonaisuus siirtyisi selkeästi opetus ja kulttuuriministeriön hallinnoitavaksi

ajattelen että paitsi että tämä tuo tietynlaista synergiaetuutta ja tehokkuutta hallintoon niin samalla myös syrjintää kokeneiden henkilöiden tai väestöryhmien kannalta on hyvä että heitä ei tarvitse ikään kuin lokeroida erillisten syrjintäperusteiden vuoksi samalla tavalla kuin tällä hetkellä vaan voidaan katsoa kokonaisvaltaisemmin ihmisten tilannetta

tässä harkinnassa valiokunta antaa erityistä painoarvoa sille että rekisteröityjen parien perheissä elää jo nykyisin lapsia

olen tietoinen niistä lain tulkintaan liittyvistä ongelmista joita rahankeräyslupia hallinnoiva viranomainen poliisihallituksessa on käsitellyt ja olen jo käynnistänyt ministeriössä alustavasti lain valmistelun jotta nuo tulkinnallisuuteen liittyvät ongelmat voitaisiin korjata

jos henkilö saa kansainvälistä suojelua jos hän saa pakolaisaseman jos hän saa turvapaikan niin kyllä se antaa perusteen silloin myös perheenyhdistämiselle

tässä talousvaliokunnan mietinnössä todetaan että tulee kiinnittää huomiota eduskuntavaalien kampanjakulujen kasvuun ja valiokunta toteaa mietinnössään että voimassa olevalla lainsäädännöllä ei ole kyetty hillitsemään kampanjakulujen kasvua

kahden samaa sukupuolta olevan henkilön vanhemmuus on siten olemassa oleva yhteiskunnallinen ilmiö

tällä hetkellähän siitä osa on tuolla työ ja elinkeinoministeriön puolella mutta uskon että sillä tavalla pystyttäisiin tätä ikään kuin sivistyspoliittista tarkastelua vahvistamaan koko tuon kotoutuskoulutuskokonaisuuden osalta

mutta kyllä alaikäisiäkin voidaan palauttaa

suomessa elää näitä lapsia suurempi joukko sellaisissa perheissä joissa heistä huolehtii äidin tai isän rinnalla joku muukin kotitaloudessa asuva aikuinen

sen takia me tarvitsemme hallituksen yhteisen sitoumuksen siihen että mä pitkän aikavälin eteen kun resurssi pitkällä aikavälillä poliisin resurssit turvataan riittävällä tavalla hallitusohjelman mukaisesti

pidän tätä erittäin hyvänä hallinnollisena

kampanjakaton asettaminen hillitsisi kampanjakulujen kasvua ja näin parantaisi ehdokkaiden mahdollisuuksia osallistua eri vaaleihin kun tiedossa olisi että kampanjakulut joka tapauksessa pysyisivät kohtuullisina

viime kaudellahan tuosta asiasta tehtiin ratkaisuetää kiittää palomiesten eläkeikää eläkkeelle ratkaisu että palomiehillä ei ole erityistä eroamisikää tai alhaisempaa eläköitymisikää

arvoisa herra puhemies

alkaneen sisäasioiden ohjelmakauden eu lainsäädännön yleisyys on saanut aikaan tarpeen säätää kansallinen erityislaki

todellakin turvapaikanhakijoiden määrä on lisääntynyt mutta aivan oikein niin kuin täällä todettiin kyllä meidän kansainväliset sitoumuksemme edellyttävät sitä että jos jostakin syystä maailmalla tapahtuu käänteitä jolloin turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyy meistä riippumattomista syistä niin toki me voimme joutua siihen tilanteeseen että me joudummekin näitä vastaanottoresursseja lisäämään

samalla on tullut mahdolliseksi että rahastoja koskeva sääntely voidaan laatia aiempaa paremmin vastaamaan kansallisia tarpeita ja edeltävää ohjelmakautta yksinkertaisemmaksi

arvoisa herra puhemies

tämän hallituksen esityksen tavoitteena onkin luoda edeltävää ohjelmakautta selkeämmät ja yksinkertaisemmat säännöt sisäasioiden rahastoista rahoitettavien hankkeiden toteuttamiselle

perusteluissa kiinnitetään huomiota siihen että maatalousyrittäjien työkyky on selvästi huonompi kuin muiden yrittäjien tai palkansaajien

juuri sen takia vastaanottotoiminnassa on tarkoitus nyt kohdentaa tätä vastaanottotoimintaa asuntopohjaiseen vastaanottokeskustoimintaan pois tällaisesta laitosmaisesta vastaanottotoiminnasta

on kyllä merkillistä että työuupumusta esiintyy nimenomaan maatalousyrittäjien keskuudessa enemmän kuin muiden ammattiryhmien keskuudessa tai tilastoissa

tässäkään esityksessä ei esitetä juridisten vanhempien määrän nostamista kahdesta ylöspäin vaikka sellaisiakin tavoitteita on esitetty

todellakin tietooni tämä ongelma liittyen yliopistojen rahankeräyslupiin ja niitä koskevan lain tulkinnallisuuteen tuli vasta tuossa ihan muutaman viikon sisällä ja olen jo käynnistänyt lain valmistelun ministeriössä ja pidän ihan mahdollisena sitä että saamme lakiesityksen sillä tavalla eduskuntaan että vuoden alusta jo voitaisiin uuden lain pohjalta että päätöksi

kun pääosa tukimenettelyä ja tukikelpoisuutta koskevista säännöistä määritellään kansallisesti tukijärjestelmä voidaan sovittaa aiempaa paremmin yleisen hallintokäytännön mukaiseksi ja yksinkertaistaa tukijärjestelmää koskevaa sääntelyä

esimerkiksi tänään olin kantahämäläisten kansanedustajien kanssa radiokeskustelussa jossa kansanedustaja tarja filatov esitti että tällainen voisi olla hyvä tavoite jatkossa että voisi olla vaikka neljä juridista vanhempaa ja setan taholtahan on myös tuotu näitä vetoomuksia joissa puhutaan kolmi ja neliapilaperheistä ja tarpeesta laillistaa useamman kuin kahden vanhemman asema

sen vuoksi kun näitä vastaanottokeskuksia on karsittu niin siinä on kiinnitetty huomiota nimenomaan siihen että niitä vastaanottokeskuksia joissa on laitospainotteisuutta ja joiden kustannukset ovat yksinkertaisesti suuret on karsittu

työuupumuksen erityinen riskitekijähän on epävarmuus tulevaisuudesta ja ajattelen että tämä varmasti koskee maatalousyrittäjiä aika laajasti mutta ihan erityisesti turkistarhaajia

korostan sitä että näiden vastaanottokeskusten joiden toiminta on nyt päätetty lopettaa työntekijät eivät ole valtion palkkalistoilla vaan kysymys on valtion ostopalvelutoiminnasta

se tarkoittaa käytännössä sitä että vaikkapa somaliasta usein joudutaan matkustamaan etiopiaan ja siellä addis abebassa sitten tekemään niitä hakemuksia jotta voidaan yhdistää perheenjäseneksi jonkun suomessa asuvan henkilön kanssa

heillähän on erityisiä stressitekijöitä nimenomaan tähän turkistarhauksen vastustamiseen ja uhkakuvia siitä että koko elinkeino saattaisi loppua

maahanmuuttoon ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvät toiminnot ovat myös jakautuneet eri rahastoihin vaikka niillä on monia yhteneväisyyksiä

juridisten vanhempien lukumäärän rajaaminen kahteen perustuu lähtökohdiltaan biologiaan juuri siihen että lapsella voi olla vain yksi biologinen äiti ja isä

kyllä vastaanottokeskuksilla on ollut se tiedossa että näitä sopimuksia tehdään aina määräaikaisesti ja me voimme milloin vaan kun tarve loppuu myös tämän ostopalvelutoiminnan lopettaa

tämä on rajannut rahoitettavan toiminnan sisältöä osittain epätarkoituksenmukaisesti ja luonut jäykkyyttä toteuttamiseen

toki myös porotalouteen liittyy näitä erityisiä stressitekijöitä nimenomaan petovahinkojen vuoksi jotka ovat täällä olleet esillä

siitä tuo kahden raja vanhempiin tulee

käytännössä se että sitten edellytetään myös henkilöllisyyden tunnistamista ja dna tietoja on hyvin paljon vähentänyt perheenyhdistämisten määrää

ja vaikka tämä esitys koskee vain pientä ihmisryhmää ja vaikka sen välittömät tarkoitusperät ovat hyvät niin mielestäni äitiyden ja isyyden ajatonta merkitystä ei pidä muuttaa kun samaan tavoitteeseen voidaan päästä muilla tavoin ja siksi mielestäni tämä esitys tulee hylätä

meillähän on kaksi valtion vastaanottokeskusta jotka hoitavat näitä erityisiä lakisääteisiä ja kansainvälisiin sopimuksiin liittyviä tehtäviä

nämä muutokset ovat kyllä myönteisiä varsinkin turkistarhaajien osalta

määrän vähentäminen poistaa useita rajanveto ongelmia

herra puhemies

jos ajatellaan tätä kotieläintalousyrittäjän oikeutta saada yksi päivä lisää vuodessa vuosilomaa niin eihän se varmasti ole mitenkään ratkaisevaa henkisen jaksamisen kannalta

edeltävällä kaudella laadittiin jäsenvaltioiden ja komission yhdessä hallinnoimista rahastoista neljä niin sanottua solid rahastoa koko rahoitusohjelmakauden kattaneet monivuotiset ohjelmat ja vuosittaiset ohjelmat

toinen on joutsenossa joka nyt siirtyy konnunsuon tiloihin jotka ovat toimivat hyvät tilat pienellä remontilla ja toinen on tämä oulun

edustaja kiljunen kysyi minulta vielä suoran kysymyksen tästä raja alueiden turvallisuustilanteesta

tällä hallintorakenneuudistuksella turvataan siis poliisimiesten määrä ja poliisin toimintakyky kauttaaltaan koko suomessa myös raja alueilla

eli aivan liikaa tätä muutosta ei kannata liioitella mutta toki se on myönteinen muutos näiden ryhmien kannalta

kaikkein tärkein sisäisen turvallisuuden toimintatapa ajatellen näitä itäliikkuvuuden aiheuttamia mahdollisia turvallisuuskysymyksiä liittyy nimenomaan tähän viranomaisten yhteistyöhön minkä mainitsittekin puheenvuorossanne poliisin tullin rajavartiolaitoksen yhteistyöhön jolla pyritään ennaltaehkäisemään mahdollista rikollisuuden lisääntymistä

on huomattava parannus että alkaneella ohjelmakaudella laaditaan kumpaakin rahastoa koskien yksi kansallinen ohjelma sekä yksi kansallinen toimeenpano ohjelma yhteensä siis neljä ohjelmaa koko kaudella

ja koska rahastojen ohjelmarakenne kevenee tarvitaan ohjelmatyöhön aiempaa vähemmän resursseja

velvoite ei siis seuraa eu lainsäädännöstä

edeltävästä ohjelmakaudesta poiketen esitetään että valtioneuvosto hyväksyisi kansalliset ohjelmat ennen niiden lähettämistä komissiolle ja myös nämä toimeenpano ohjelmat

tällä pyritään siihen että pystyttäisiin nuo rajatarkastukset hoitamaan sujuvasti ja sillä tavalla että pystytään tätä rikollisuutta myös ennaltaehkäisemään

siinä mielessä puollan kyllä ja edelleen toivon että valiokunta ottaisi tämän hallituksen esityksen vakavasti ja puoltaisi sitä sen takia että pidän aika kestämättömänä sitä että meillä tämän hetken lainsäädännön mukaan täytyy myöntää tilapäinen oleskelulupa joka käytännössä muuttuu sitten vielä pysyväksi oleskeluluvaksi parin vuoden kuluttua jos henkilö ei suostu palaamaan vapaaehtoisesti sellaisessa tilanteessa jossa tuo vastaanottava maa ei ota vastaan pakkopalautuksia mutta sinne henkilön olisi turvallista palata eli viranomaiset ja jopa meidän oikeuslaitoksemme arvioivat että henkilö ei joudu vainon kohteeksi eikä hän joudu hengenvaaraan vaan sinne on turvallista palata

edustaja kiljunen esitti tärkeän kysymyksen mitä varmasti myös perustuslakivaliokunta tarkasti harkitsee tätä esitystä käsitellessään

eu lainsäädännössä pyritään painottamaan aiempaa enemmän tuloksia joita rahastoista tuettavilla hankkeilla ja toiminnalla saavutetaan

tietenkin poliisi on se joka viime kädessä kantaa vastuun ja poliisilaitokset kantavat vastuun ja tässä ei ole tarkoitus avata yhtään enempää kuin tämän esityksen verran yksityiselle turvallisuusalalle ikään kuin tilaa tässä poliisitoiminnan tukena

kansallisten ohjelmien ja kansallisten toimeenpano ohjelmien käsittelyllä valtioneuvostossa pyritään entistä suunnitelmallisempaan ja tavoitteellisempaan ohjelmatyöhön

siinä mielessä tämä keskustelu tavallaan on tarpeetonta

mutta todellakin harvaan asuttujen alueiden poliisipalveluiden ja muiden turvallisuusviranomaisten palveluiden turvaaminen on tärkeää koska kyllä siellä kansalaisilla ovat aivan samat perustuslailliset oikeudet saada palveluja kuin muuallakin

tavoitteena on kytkeä kansalliset ohjelmat aiempaa tiiviimmin sisäasioiden alan kansallisen tason pitkän aikavälin tavoitteisiin ja kehitystarpeisiin

tässä taustalla näitten yksityisten toimijoiden käyttämisestä poliisin säilytystiloissa on kokemukset siitä että yksityisen vartioimisliikkeen käyttöä poliisin säilytystilojen vartioinnissa on kokeiltu itä suomessa

arvoisa puhemies

edeltävään ohjelmakauteen verrattuna keskeisenä muutoksena on että enää ei säädetä menojen tukikelpoisuudesta eräitä yleisiä periaatteita lukuun ottamatta eli nämä seikat jätetään kansallisesti määriteltäviksi

poliisin toiminnalliset tulokset eivät ole näillä harva alueilla heikentyneet se täytyy todeta ja poliisin toiminnalliset tuloksethan ovat kaiken kaikkiaan viime vuosina parantuneet eli eteenpäin on menty mutta on ihan selvää että suomessa eri alueilla poliisi esimerkiksi kiireellisiin hälytystehtäviin ennättää taajamissa huomattavasti nopeammin kuin harva alueilla ja varmasti näitä aikoja ei saada missään olosuhteissa täsmälleen samanlaisiksi

joitakin vuosia sitten eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi kuitenkin lieksan poliisilaitosta koskeneen ratkaisun jossa hän totesi että tällaisessa toiminnassa on kyse julkisesta hallintotehtävästä josta perustuslain mukaan on säädettävä lailla

tämä asettaa myös eri kohteista tulevat turvapaikanhakijat keskenään eriarvoiseen asemaan

kansallisten ohjelmien hallinnointi kevenee yksinkertaisempien tukikelpoisuussääntöjen käyttöön otettavien yksinkertaistettujen kustannusmallien ja sähköisen asioinnin myötä

meidän asiantuntijamme ovat arvioineet tätä esitystä tehdessämme että tuo niin sanottujen paperittomien määrä ei mitenkään oleellisesti lisääntyisi voi olla ehkä muutamia kymmeniä

on tää on vastuuta hän on kansainvälisistä kriisin kansainvälisestä arvoisa herra puhemies

esimerkiksi pohjois karjalan alueen kansanedustajat ovat aikanaan vedonneet minuun voimakkaasti että voitaisiin jollakin tavalla säätää tämä lailla koska siitä oli siellä seudulla saatu hyviä kokemuksia

tuo poliisin hallintorakenneuudistus on erittäin tärkeä myös harva alueitten kannalta koska siinä nimenomaan turvataan ja vahvistetaan sitä poliisitoimintaa poliisihallinnon kustannuksella ja siinä mielessä paitsi tuo lisämääräraha myös sitten tämä hallintorakenneuudistus on omalta osaltaan kaiken kaikkiaan poliisitoimintaa turvaamassa

meillähän on arviolta tällä hetkellä kukaan ei tietysti tiedä koska tilastoa ei pidetä mutta arviolta parikolmetuhatta niin sanottua paperitonta ihmistä suomessa jotka kyllä esimerkiksi saavat tarvittaessa toimeentulotukea ja muita perusedellytyksiä heille ei kuitenkaan sitä ei pidä

tämän odotetaan myös madaltavan kynnystä rahoituksen hakemiseen

tällä ei välttämättä olla edes tavoittelemassa suoria kustannussäästöjä vaan tämä toisi ennen muuta joustoa poliisille

eu lainsäädännön muutosten vuoksi viranomaisten määrä vähenee ja muutos selkeyttää viranomaisten vastuuta ja työnjakoa

se on tietenkin selvää että toki esimerkiksi meillä istuvilla kansanedustajilla niillä meistä jotka lähtevät seuraaviin eduskuntavaaleihin ehdolle tai niillä joilla on muuta medianäkyvyyttä on aina oma etulyöntiasemansa aivan uusiin yrittäjiin verrattuna mutta mielestäni tämä kampanjakatto toisi kuitenkin oikeudenmukaisuutta tilanteeseen

kyllä itse ajattelen että ihan erityisen huolen kohteena ovat kuntien kriittiset elintärkeät palvelut

harva alueilla ovat tärkeitä myös viranomaisyhteistyö ja harva hankkeet

esimerkiksi virkasuhteisen vartijan sairastuessa säilytystilan vartiointiin ei sitten tarvitsisi aina käyttää poliisimiestä vaan tietyin edellytyksin yksityinen vartija voitaisiin kutsua paikalle ja vastaavasti esimerkiksi muutoin yöaikaan tyhjillään oleva säilytystila voitaisiin tilapäisesti miehittää yksityisellä vartijalla ja kuljettaa esimerkiksi juopumuksen vuoksi säilöön otettava henkilö tällaiseen lähellä sijaitsevaan säilytystilaan

terveydenhuolto erityisesti perusterveydenhuolto lastensuojelu ja koulut joihin valitettavasti tällä hetkellä leikkaukset näyttävät kunnissa kohdistuvan kuntatalouden ahdingossa

muutenhan se koko turvapaikkatutkinta on täysin turhaa ja tarpeetonta jos henkilö voi tänne tullessaan itse päättää jääkö hän ottaako hän oleskeluluvan vastaan vai ei

sitten vielä haluan sen verran todeta kun täällä kysyttiin aseturvallisuudesta ja uudesta aselaista että sen tarkoitushan on se että pyritään nimenomaan aseiden säilyttämisturvallisuutta parantamaan

eli toivoisin että sellaisia perättömiä väitteitä joilla ei ole mitään totuuden pohjaa ei toistettaisi tässä salissa koska sillä luodaan myös aivan väärää kuvaa tilanteesta ja väitän että myös lietsotaan sitä turvattomuuden tunnetta mikä kansalaisille tulee

ministeri katainen kuvaili tuossa äsken puheessaan miten toisissa kunnissa menee huonosti toisissa hyvin toisissa kunnissa samalla rahalla perusterveydenhuolto hoidetaan hyvin toisissa huonosti ja sitten hän lopuksi kuittasi toteamansa että tämä kuuluu kunnalliseen itsehallintoon

itse en tätä valvontapuolta pidä ongelmana koska meillä joka tapauksessa on vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuus ja jopa näitä ennakollisiakin ilmoituksia voidaan tehdä

tämä esitys on todellakin yksimielinen ja mitään moitittavaa tässä ei todellakaan ole mutta eihän tämä tietenkään minkään suuren juhlankaan aihe ole

tuo esitys on laadittu yhdessä aseharrastajien kanssa niin metsästäjien ampumaurheilijoiden kuin reserviläisurheilijoiden kanssa ja on yhdessä etsitty niitä keinoja millä pystytään tuota aseiden säilytysturvallisuutta parantamaan

eli kyllä ehdokkaat joutuvat aika tarkasti suunnittelemaan ja pohtimaan minkä verran ja millaista rahoitusta ja minkälaista mainontaa minkälaisia kuluja vaalikampanjasta tulee ja myös siitä myöhemmin raportoimaan joten uskon että tämä katon valvonta kyllä onnistuisi saman järjestelmän puitteissa

pääsääntönä edelleen olisi se että virkasuhteiset vartijat tai poliisimiehet huolehtisivat näiden säilytystilojen vartioinnista ja tämä yksityisen vartijan mahdollinen käyttö saisi olla vain tilapäistä

eli poliisi hoitaa edelleenkin liikennevalvontaa aivan samalla lailla kuin ennen tätä hallintouudistusta vain tuo hallinnollinen yhdistäminen on tehty

yksi keskeinen huomio joka mietinnössäkin on todettu on se että toimeentulotuesta on muodostunut käytännössä useille henkilöille ja useille perheille pitkäaikainen tuki mikä johtuu suurelta osin juuri näiden ensisijaisten etuuksien riittämättömyydestä

ei kansalaisten eriarvoisuus kuntarajasta riippuen saatujen palveluiden suhteen ole suinkaan sellainen luonnonlaki johon ei hallituksen taholta voitaisi vaikuttaa

kyllä kunnallista itsehallintoa on myös mahdollista rajoittaa tai ohjata jos se tuottaa huonoa palvelua

en ole itse vastuuministerinä tämän selonteon valmistelussa sen sijaan tuossa seuraavassa ulkomaalaislain muutoksessa olen ja sen takia en nyt kovin syvästi tähän aiheeseen uppoudu

tämän yksityisen vartijan olisi oltava turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa

tämähän on se suuri huoli meillä ja tietenkin myös vaikea työttömyystilanne joka ajaa ihmisiä toimeentulotuen piiriin

eduskunnan tarkastusvaliokunta antoi viime syksynä mietinnön informaatio ohjauksen toimivuudesta sosiaali ja terveydenhuollossa

tämä toiminta perustuisi tämän luvanhaltijan ja poliisilaitoksen väliseen sopimukseen ja edellytyksenä olisi myös se että näiden tehtävien hoitaminen muulla tavoin ei olisi mahdollista tai tarkoituksenmukaista joko tuon säilytystilan sijainnin tai sitten säilytettävien suuren määrän vuoksi esimerkiksi poikkeustilanteissa joissa kiinni otettaisiin suuri määrä henkilöitä